arvoisa puhemies

päättäväisyydestä jolla tämä hallitus edellisen hallituksen velkavetoisen valtiontalouden hoitaa tasapainoon viisaudesta että tämä hallitus ei tee ylisuuria leikkauksia vaan pitää huolen kasvusta ja työllisyydestä oikein mitoitetuilla sopeutustoimenpiteillä ja erityisesti oikeudenmukaisuudesta että tämä kaikki tehdään siten että painotus on mieluummin siellä tulojen lisäämisessä kuin isoissa menoleikkauksissa

sosialidemokraatit eivät ole ikinä hyväksyneet eivätkä hyväksy ajattelutapaa että huonosti toimeentulevia kannustettaisiin ottamalla heiltä jotakin pois ja hyvin toimeentulevia antamalla heille jotain lisää

arvoisa päämies

se tarjoaa mahdollisuuden siihen että kreikan hallitus ja hallinto ryhtyvät vihdoinkin tekemään sitä mitä niiden olisi pitänyt tehdä jo monta vuotta eli pistämään omaa maataan myös hallinnollisesti verotuksen osalta korruption kitkemisen osalta ja niin edelleen kuntoon

oikeudenmukaisuutta on myös se että tulonlisäykset tehdään aiemmasta poiketen progressiiviseen verotukseen painotuksena eikä tasaverokehitystä jatkamalla

työttömän tilannetta ei auteta leikkaamalla työttömyysturvaa vaan parantamalla työllistymismahdollisuuksia

mutta kun tässä joudutaan menemään vaikeassa tilanteessa myös kulutusveroihin niin kuinka hallitus pitää huolen siitä että poiketen edellisistä vaalikausista kulutusverojen nousussa tullaan vastaan pienituloisimpia esimerkiksi indeksikorotusten osalta

toivottavasti ei toteudu kuitenkaan se uhkakuva että kreikkalaiset jättävät nämä omat toimenpiteet tekemättä ja tuudittautuvat siihen että muualta euromaista tulee lisätukea

hyvä niin

tähän kuuluvat muun muassa yritystukien uudistaminen tervettä kilpailua rajoittavan lainsäädännön ja kaavoituksen perkaaminen erillinen venäjä ohjelma sekä sosialidemokraateille tärkeä teollisen tuotannon perustan vahvistamisohjelma

pidän hyvin huolestuttavana sitä jos kreikkalaiset torjuvat nyt tuon jo päätetyn tuen koska ilman sitä he eivät tule selviämään

työ ja oikeudenmukaisuus

sosialidemokraatit pitävät hyvänä että listalla eivät ole muun muassa sellaiset suomalaisten oikeudentuntoa loukkaavat asiat kuin eläkeiän pakkonosto työttömyysturvan heikentäminen tai alipalkkauksen salliminen

parannukset esimerkiksi kansalaisten oikeusturvaan kuluttajansuojaan työehtoihin tai koulurauhaan ovat tärkeä osa meidän kansanedustajien lainsäädäntötyötä

näiden talouslaskelmien osalta on syytä huomioida se että tämä on se puite jolla päästään kustannustehokkaampaan työskentelyyn kun voidaan palveluverkkoa ja palveluita tarkoituksenmukaisesti viedä eteenpäin

täytyy kuitenkin varoa että nyt ei katsota näitä yksittäisiä kuntakohtaisia laskelmia koska ne ovat arvioita

näitä jälkimmäisiä suomi nyt tarvitsee

myös se mistä se kustannussäästö tulee on hyvä muistaa

se ei tule siitä että tehdään tehokkaammin hoitotoimenpiteitä leikkaustoimintaa ja muuta vaan se tulee siitä että pystytään siirtämään tässä painopistettä perustasoon ei vain terveyspuolella vaan myös sosiaalipuolella

ensimmäisellä loikalla eli tasapainotustoimilla ei kannata ahnehtia liian pitkälle sillä se voisi viedä pohjan pois jatkolta ja pysäyttää pahimmillaan vauhdin kokonaan

silloin puhutaan nimenomaan ennalta ehkäisevästä toiminnasta ja parasta säästöä myös kansalaisen näkökulmasta on se että ei tarvita lainkaan niitä hoitotoimenpiteitä kun etukäteen ennaltaehkäisy on kunnossa

arvoisa herra puhemies

kesäisissä juhannushäissä morsiamella on tapana pukea ylleen jotakin uutta jotakin vanhaa jotakin lainattua ja jotakin sinistä

arvoisa puhemies

kolmas loikka eli rakenteelliset toimet näkyvät kokonaistuloksessa